kiusaaminen on kitkettävä pois

sitä mikä on tupakkatuotteitten oikea hinta on erittäin vaikea löytää koska jos tupakkatuotteet ovat liian kalliita niitä lähdetään tuomaan ja jopa laittomasti tuomaan kotimaahan

sitä ei saa suvaita ja kiusaamiseen on puututtava välittömästi ja pelotta

tätä aloitetta ei ole jaettu sinne pöydille

kouluvuoden alussa tämän aloitteen mukaan koulu lähettää koteihin kirjeen jossa tiedotetaan miten tulee menetellä jos oppilaat kokevat niin sanottu

on kuitenkin huomioitava että tupakka on syöpää aiheuttava aine

koulun ilmoitustaululla sekä muissa tarpeellisissa asiakirjoissa paikoissa ja internetissä on jatkuvasti esillä ohje kuinka oppilaan tulee menetellä jos häntä kiusataan

periaatteessa tupakkaveron korottaminen on hyvä asia

varmaan asia on näin mutta kyllä meidän on pystyttävä myös muilla keinoin valistamaan nuoria kuin euron kautta esimerkiksi hyvän esimerkin kautta taikka sitten valistamalla vanhempia jotka kasvattavat nuoria samoin kuin koulu mutta lähinnä kotihan lapset kasvattaa

kiusaajalle on järjestettävä tarvittaessa erityisopetus jotta muut oppilaat ja opettajat saavat koulunkäyntiin oppimisrauhan ja turvallisuuden tunteen ja jotta kiusaaja saa mahdollisuuden tarvitsemaansa tukeen oppimisessa ja koulunkäynnissä

hallitus on tehnyt tässä hyvää työtä ja täytyy sitten vaan seurata mihinkä suuntaan asia kehittyy ja toimia sitten sen mukaan ripeästi

koulussa seurataan että kiusaamisen poistamiseen tarvittavat toimenpiteet toteutuvat ja että koulut ryhtyvät toimenpiteisiin jollei niihin ole ryhdytty ja jos niille on tarvetta

tietenkin tämä lakialoite tarvitsee vielä asianmukaisen valmistelun

lisäksi haluan lisätä että tähän lakiin tulee sisällyttää myös tietenkin opettajiin kohdistuva kiusaaminen ja se tulee myös huomioida

arvoisa puhemies

kun puhutaan tästä veroedusta minkä helsingin yliopisto saa palaan vielä kohtaan missä puhutaan kuten ed

kun katsoo vielä tätä hallituksen esityksen tekstiä kun vertailee eri maihin niin tämä hallituksen esitys on samansuuntainen hengeltään kuin on kansainvälinen lainsäädäntö

voi olla että muut apteekit ja heidän yhteistyötahonsa eivät tästä privilegiosta pidä

sekin on yksi merkittävä tekijä että silloin suomalainen pysyy myös kotimaassaan ja yrittää täällä yrittää eikä lähde puliveivaamaan täällä on käytetty tätä sanaa ulkomaille

ymmärsin että aalto yliopisto joka on juuri perustettu on se niin sanottu huippuyliopisto ja helsingin yliopisto on sitten jokin toinen asia eli helsingin yliopisto

arvoisa puhemies

sasin puheenvuoroon viitaten totean että jos todella on se mahdollisuus että voidaan valita mihinkä maksetaan vero tästä euroopan parlamentin jäsenyyden palkkiosta niin totta kai se on suomalaisille sitten suomi

olen hänen kanssaan ihan samaa mieltä

juuri nythän on käyty keskustelua tästä kotipaikkakunta asiasta joka on nyt keskustelun aiheena missä kukin hallituksen edustaja ja kansanedustaja todella asuu ja jos suomalainen on suomalainen niin kyllä mielestäni suomen hallituksen ja suomalaisten tulee maksaa suomeen vero jotta me sillä rahalla voimme rakentaa tätä meidän yhteiskuntaamme

kyllä siinä suhteessa olen sitä mieltä että siinä pitää niin sanotusti vetää kotiin päin

koska suomessa on myös hyvää toimintaa sanotaan muun muassa tieteen puolella sitten patrian toimesta jos mainitaan ihan yhtiö kuten myös sitten sotilaslääkinnän puolella ajatellen rauhanturvaamistehtäviä niin haluaisin tietää miten ministerit ajattelevat onko haettavissa taloudellista hyötyä kaupan suhteen kun kehitetään yhteistyötä ajatellen voidaanko näitä rauhanturvaamistehtävissä käytettäviä ajoneuvoja esimerkiksi saada enemmän kaupan maailmalle ja sitten tiedepuolelta luoko tämä uusi teknologia meidän tieteelle uusia mahdollisuuksia tai innovaatioita

haluan vain aivan lyhyesti todeta tuntien tämän tarkastusvaliokunnan syntyhistorian että on hyvä että olemme saaneet aikaiseksi tänne suomen eduskuntaan tarkastusvaliokunnan joka toimii niin kuin täällä ed

lisäksi haluan myös todeta sitä ei ollut tässä nyt erikseen mainittu että demokratian hinta suomessa on kuitenkin asukasta kohden kohtuupieni että se on hoidettu kustannustehokkaasti ja säästöjä on tehty

arvoisa puhemies

aloittaessani edustuksellisen urani absolutisti eli täysraitis kenraali suositteli harkitsemaan maltillista alkoholin käyttöä koska hän koki että se saattaisi olla sosiaalisesti helpompi tapa asioida ja hoitaa ihmisten asioita kuin täysraittius

kuten täällä otettiin esille päihdeongelmissa tulee erottaa tietenkin nämä sekakäytöt huumeen käytöt tupakan käyttö ja alkoholin käyttö ja kun täällä verrattiin muistaakseni ed

karjula puhui tupakan käytöstä niin tupakkahan on vaarallinen juuri huumeiden kannalta siinä että kun aloittaa tupakan polttelun niin porttiteorian mukaan henkilö on alttiimpi tulevaisuudessa käyttämään huumausaineita

yksi ongelma alkoholin väärinkäytössä on se että jos ihminen on todella alkoholiongelmainen niin hänen on vaikea hakeutua hoitoon

paatero sanoi pikemminkin ongelmana on että ikäihmisillä eli vanhuksilla on alkoholiongelma ja tähän tulisi puuttua ja löytää ratkaisu

en voi olla toteamatta että itse ainakin aion tulevaisuudessa nauttia malagan viinini ehtoollisen yhteydessä kirkossa ennen puoltapäivää

ehkä kuitenkin olisi syytä paneutua tutkimaan päättäjänä myös miksi alkoholia käytetään enemmän kuin on soveliasta onko taustalla ongelmat työoloissa työpaikkakiusaaminen koti ja perheongelmat erilaiset kiputilat

katson että nuorten terveydenhuolto on taattava

on hyvä että lapset saavat lastenlääkärin hoidon ja tarvittaessa tietenkin muiden erikoisalojen lääkäreiden hoidon

väärinkäytöstä vapautumisia ja sitä kuinka on päästy siihen että ihminen ei enää käytä alkoholia väärin positiivisia tuloksia tulisi käyttää ja niitä tulisi palkita ja tässä työssähän ovat mukana eivät vain sosiaali ja terveystoimi vaan myös poliisi ja kirkko aasta ja muista erinomaisista kolmannen sektorin toimijoista puhumattakaan

kieltämättä myös yleislääkäri voi antaa nuorille erittäin hyvää palvelua mikäli hänellä on mahdollisuus tehdä työtä riittävän laajan nuorten määrän kanssa

ehkä tulisi kuulla enemmän alkoholin liiallisen käytön johdosta ongelmaisia hoitavia ja niitä onnistumistarinoita ottaa opiksi ja palkita niitä henkilöitä jotka ovat pystyneet tukemaan ja saamaan niitä tuloksia että ihmiset eivät enää käytä alkoholia väärin

en laisinkaan ihmettele että näin on käynyt koska esimerkiksi lahdessa lääkäriin pääsy terveyskeskuksessa näyttää olevan ainakin ihmisten yhteydenottojen ja median mukaan erittäin vaikeaa

akaan penttilä sanoi on aivan oikea tieto että viina liottaa aivot esimerkiksi pikkuaivot ja kävely muuttuu tietynlaiseksi kun on liikaa alkoholia nauttinut

mielestäni asia ei ole hoidettavissa pelkästään kunnan sisäisin järjestelyin vaan myös meidän täällä eduskunnassa pitää taata riittävät resurssit kunnille niin että ne voivat järkevästi ja viisaasti hoitaa varsinkin nuorten terveydenhuollon oli kyseessä sitten henkinen tai fyysinen hyvinvointi

turvotetaan ne viinassa

mehän juuri vaadimme sitä että ihmisten pitäisi työllistyä löytää työpaikka ja varsinkin akateemisten työllistymisestä yrittäjinä on oltu huolissaan

olen niin sanotun esdaweun suomen valtuuskunnan puheenjohtaja ja saavuin juuri sen työtehtävistä pariisista jossa luovutin raporttini

täytyy kyllä sanoa arvoisa puhemies että kyllä nyt kansainväliset tehtävät on kyetty hoitamaan ihan asianmukaisesti myös säästöbudjetilla ja muistaakseni muutkin kuin me säästämme tällä hetkellä myös upmn pääjohtaja matkustaa turistiluokassa eivät ainoastaan kansanedustajat

arvoisa puhemies

on totta että mennään varmasti kirjan mukaan aika pitkälti pohjautuuhan tämä meidän eduskuntamme hallitukseen joka nauttii eduskunnan luottamusta hyvin laajalti ja sen mukaan mennään

ukkola sanoi niin jos mennään ihan ideaaliselle tasolle niin olen aika pitkälle hänen kanssaan samaa mieltä että tavallaan on sääli että euro sanelee politiikkaa mutta se on nykymaailman menoa

kun olin kaupungilla sinä päivänä kun oli yliopistojen avajaispäivä niin huomasin että aalto yliopiston avajaistilaisuudessa olivat aktiivisesti mukana entiset tkklaiset teekkarit ja sitten kauppakorkealaiset mutta taidepuolen ihmiset loistivat poissaolollaan

tietenkin mieltä saa ilmaista mutta tulevaisuuden kannalta on erittäin tärkeää koska muotoilu on hyvin tärkeää että nämä kolme yhdistynyttä tahoa tekevät saumattomasti yhteistyötä ja suvaitsevat toinen toisiaan

muuten me emme pärjää me jäämme auttamattomasti kansainvälisessä kilpailussa alakynteen jos ei sieltä löydy yhteistyöhalua kaikkien kolmen toimijan toimesta

arvoisa puhemies

ymmärrän että tämä esitys herättää varmasti paljon keskustelua koska muutosvastarintaa varmasti on kun tuodaan tällaisia uudistuksia esille koskien vankeja

on päivänselvää että meidän on pystyttävä ensinnäkin kuulostaa ehkä naiivilta jo lasten kasvatuksessa tekemään selväksi nuorille ja lapsille mikä on oikein ja mikä on väärin

tietenkin jos lapset eivät osallistu normaaliyhteiskunnan menoon ja taas kasvatusongelmiin ei ajoissa puututa niin sitten on mitä todennäköisintä että edessä on syrjäytyminen ja sitä kautta mahdollisesti myös sitten rikoskierre

on kuitenkin erittäin tärkeää että vangit pääsevät myös osallistumaan ja tavallaan sopeutumaan yhteiskuntaan takaisin koska jos he vain ovat vankilassa ja heillä ei ole asuntoa niin miten yhtäkkiä sitten sopeutua muuttuneeseen ympäristöön

arvoisa puhemies

nyt kun puhutaan tästä meidän budjetistamme on puhuttu siitä että leikkauslistoja ei ole julkistettu

tässä juuri meillä on mahdollisuus erittäin haasteellinen mahdollisuus saada lisää ihmisiä työelämään mutta se vaatii tietenkin sitten paljon hiomista ja yhteistyötä että tästä saadaan toimiva kokonaisuus

kyllä täällä jokainen joka vähänkään on koulua käynyt tai seuraa koulutusmaailmaa tietää että jäämme auttamattomasti jälkijunaan jos ei nyt satsata osaajiin ja tueta heitä

mielestäni on hyvä että uskalletaan tuoda uudistuksia esiin ja tosiaan en ota nyt kantaa koska uskon että valiokunta kuuntelee asiantuntijoita ja sen mukaan saamme sitten valmiimpaa esitystä päätettäväksemme

puolustusvoimien vanha sääntö on että niille jotka tarvitsevat resursseja annetaan niitä ja toivon että näin on nyt tulevaisuudessakin yliopistomaailman suhteen että sinne annetaan tukea koska me tarvitsemme yliopistolla osaajia ja varsinkin niille joilla on kykyä ja osaajia annetaan mahdollisuuksia

sehän liittyy meidän eduskuntatyöhömme ja myös tähän pääluokkaan joka vahtii lainsäädäntötyön oikeellisuutta ja toimintatapoja

keskustelun

työryhmiä on asetettu muun muassa verotuksen ja sosiaaliturvan sektoreille ja tutkiva politiikka on ilmiantanut myös työryhmän joka koskee metsänhoitomaksun problematiikkaa

ryntää yksityiskohtaisia cesar dely eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena lakiehdotusten ensimmäinen käsitti

se on täällä kuten kuulimme jo ed

tarkoitan tässä tapauksessa leikkauslistalla toimenpidettä jolla leikataan metsänomistajan omaisuutta sillä ajatuksella että pienet metsätilat on saatava sulautumaan suuremmiksi

olisi ollut vain mukava tietää mitenkä tähän suhtautuvat muu apteekkilaitos ja muut toimijat

lisäksi katsotaan että metsänomistajat ovat uusavuttomia

nämä metsänomistajat haluavat luontoäidin voimille vallan ja antavat metsän olla luonnontilassa tai jopa haluavat suojella maitaan

eihän poliittisella mandaatilla oleva virkamies ole pikayhteiskunnan tietokone johon syötetään kuin googleen hakusana ja saadaan sieltä heti oikea vastaus ulos

pikemminkin sieltä tulee tekstiä ja sitten sieltä voi etsiä mikäli se on oikeaa ja ajankohtaista tekstiä saako oikean vastauksen kysymykseensä

maailma on monimutkaistumassa ja monimutkaistuu

ministerit asettavat työryhmiä ja ohjelmaprojekteja tehdään ja etsitään ratkaisuja yhä vaikeammiksi muuttuviin asioihin

mielestäni tämä kuuluu olennaisesti lainsäädäntötyöhön

kun eduskunnassa käsitellään lakeja ja lakien valmistelua niin kyllä avoimuus siinä on valttia ja kansanedustajien tulee saada tietoja kuinka lakeja valmistellaan

mutta voin kyllä lohduttaa häntä siitä että valiokunta näkee erittäin tarpeellisena edelleenkin tehokkaan tiedottamisen työeläkeotteesta kansalaisille

arvoisa herra puhemies

harva laki on niin yksiselitteisen selvä etteikö uhkakuvia maalaamalla pystyisi kumoamaan tai väittämään että osa lainsäädäntöön tehtävistä pykälistä olisi vääriä tai ne voisi poistaa ja silti elämä voisi jatkua ikään kuin ennallaan

tässä valiokunnan mietinnössä liittyen työntekijäin eläkelain muuttamiseen niin että alle kahdeksi vuodeksi eu alueen ulkopuolelta tulevien henkilöitten eläkevakuuttaminen suomessa ei olisi jatkossa tarpeen olemme kiinnittäneet huomiota siihen että tämä saattaa vääristää kilpailua ja tästä saattaa seurata ongelmia

eduskunta on viime vaalikaudella hyväksynyt tilaajavastuulain jonka mukaan työn tilaajan selvitysvelvollisuuteen kuuluu muun muassa vaatia todistukset eläkevakuutusten ottamisesta

meillä asiantuntijakuulemisen yhteydessä asiantuntija kiitti eduskuntaa ja kiitti päätöksentekijöitä siitä että me olemme antaneet tukea heidän valvontatyölleen jossa on sekä viranomaiset että ammattiliitot tehneet yhteistyötä

tämä pitää muistaa kun tätä lakia kritisoidaan että meillä on kuitenkin lainsäädäntö olemassa joka velvoittaa tilaajavastuulain mukaan huolehtimaan siitä että asianmukaiset eläkevakuutusmaksut on maksettu